kyllä nyt täytyy sanoa oppositiolle erityisesti vihreille että kovin ovat riittoisat nuo teidän kilometrirahat

te tarjoatte tuota samaa sanaa samaa lausetta perumaan ja korvaamaan kaikkia säästöjä joita hallitus tekee

täällä ministeri mäntylä totesi että vaikutusarvioita on tehty

yksi esimerkki tästä on että eläkeläisten asumistuen siirtyminen yleiseen asumistukijärjestelmään kohtuullistettiin loivennettiin kun nähtiin vaikutukset

ehdotankin kuten ryhmäpuheenvuorossa ehdotin että hallitus voisi miettiä sitä että budjetin yleisperusteluihin lisättäisiin nämä väestöpohjaiset vaikutusarvioinnit

totta on että hallitus on tiettyjä päätöksiä perunut mutta enemmän on saatu asioita eteenpäin

todella vastuutonta olisi se jos emme sopeuttaisi talouttamme

tämä hallitus voi tehdä tähän parannuksen ja tähän varmasti voitaisiin vastata onko tämä mahdollista

se osuisi kaikkein eniten tuleville sukupolville nykyisille päiväkodissa ja peruskoulussa oleville

terveydenhuollon henkilöstöstä valtaosa on hoitotyöntekijöitä joiden vastuulla on merkittävä osa potilaan kokonaishoidosta ja ongelmien varhaisesta tunnistamisesta

sitten totean kyllä vielä tästä verotusasiasta että kyllä on niin että ihan yksi yhteen hallituksen veropolitiikka ei ole sitä mitä kokoomus on esittänyt mutta ihmettelen että oppositiolle ei käy mikään

eli vastuullista on se että myöskin säästöjä tehdään

on tärkeää kehittää vaikuttavia hoitotyön menetelmiä ja yhtenäisiä hoitokäytäntöjä

kolmanneksi

arvoisa puhemies

meille kokoomukselle oli tärkein odotus tälle kehysriihelle siinä että toivoimme tuntuvia toimenpiteitä uusien työpaikkojen syntymisen hyvän työelämän ja yrittäjyyden edistämiseksi ja mielestäni tässä hyvin hallitus onnistui

siksi me haluamme vauhdittaa tätä uudistusta

on erittäin hienoa että näin vaikeassa ja haastavassa tilanteessa onnistuu tekemään päätöksiä ja valittiin työn linja aivan kuten pääministeri ja valtiovarainministeri ovat täällä sanoneet

me emme kannata sokkotreffejä vaan haluamme avoimesti käydä keskusteluja kuntalaisten kanssa

suomen kliinisen lääketieteen taso on viime vuosina ollut kansainvälistä huipputasoa mutta se on alkanut hiipua minkä yhtenä syynä on arvioitu olevan tutkimusrahoituksen vähenemisen

miten on näiden säästöjen laita

kyllä sari sairaanhoitaja on surullinen pekka potilas pahoillaan ja kerttu kuntalainen kauhuissaan siitä että te haluatte keskittää päätöksenteon jonnekin kauaksi kunnista ja jäljelle jäävät vain kuoret ja lisäätte byrokratiaa veroja ja vaaleja mutta ette mieti palveluita

toki kun ryhmäpuheenvuorossa pakettipolitiikkaa esiteltiin sitä isoa velkapakettia ei kerrottu sitä piiloteltiin

tämän päivän laadukas tutkimus merkitsee hyvää hoitoa tulevaisuudessa

esitämme lausumaa jossa edellytämme että yliopistotasoisen terveydenhuollon tutkimuksen sekä sektoritutkimuksen rahoitus ja toimintamahdollisuudet turvataan ja että seuraavalla hallituskaudella arvioidaan laaja alaisesti tutkimusrahoitusuudistuksen vaikutukset muun muassa tutkimuksen laatuun

kokoomuksen vahva kotikunta malli turvaa palvelut aivan kuten ryhmän puheenjohtaja vapaavuori erinomaisessa puheessaan totesi

viitanen ja sdp eivät tohdi sanoa sitä ääneen niin kyllä tässä sanon että kyllä on niin että hallituksen elvyttävä politiikka on onnistunut hidastamaan työttömyyden kasvua

jo tässä sanoin että kovalla kädellä koulutusta on kohdeltu mutta se on tehty nuorten tulevaisuuden turvaamiseksi siksi ettemme elä yli varojen ja joudu sellaiseen tilanteeseen että hallitsemattomasti joudumme leikkaamaan koulutuksesta

oli hyvä että hallitus arvioi tilannetta ja lisäsi rahaa ammatilliseen koulutukseen ja oppisopimukseen mutta edelleen täällä helsingissä on pula ammatillisen koulutuksen paikoista ja toivon että ministeri vastaa

arvoisa puhemies

haluan tässä sanoa kun täällä on juututtu kelamaksuun ja väärinsammutuspuheisiin heinäluoman ja sdpn johdolla että on erittäin tärkeää ja tervetullutta että tässä tilanteessa jossa nuorisotyöttömyys on aivan erityisesti tämän talouskriisin johdosta kasvanut tuli lisäbudjetti jossa erityisesti pureudutaan siihen että nuoret saisivat työtä

samalla on arvioitava minkälaisia korjaavia toimenpiteitä tarvitaan korkeatasoisen tutkimuksen turvaamiseksi ja kestävän rahoitustason saavuttamiseksi

todellakin meillä ei ole varaa olla säätämättä tätä lakia

laadukas vanhustenhuolto hyvät palvelut terveyden edistäminen ajoissa annetut palvelut niin että jokainen ikäihminen saa sen avun mitä tarvitsee ajoissa ovat asioita joita ei voi rahassa laskea mutta on sanottava kun olen valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaoston puheenjohtaja että tässä laissa on niitä elementtejä joita me juuri tarvitsemme jotta voimme kustannustehokkaasti ja inhimillisesti toteuttaa ikäihmisten palvelut

kunnioitettu puhemies

kokoomuksen tavoite on se että jokainen koulu on hyvä koulu mutta meidän mielestämme myös muut lapset kuin lahjakkaimmat saisivat valita sen muun peruskoulun jos se perheen kannalta lapselle on parasta

kun sdp on täällä kysynyt että miksi vasta nyt niin kyllä täytyy sanoa että sinivihreän hallituksen alkumetreistä asti erityinen tavoite on ollut se että jokainen nuori pääsee koulutukseen ja saa työtä

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaoston vahva viesti on että tarvitaan tutkittua tietoa varsinkin nyt kun sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmää ollaan uudistamassa ja olemme erittäin vakavasti huolissamme siitä että täysin välttämättömät säästöt on erityisen kovaa kohdennettu juuri tutkimus ja kehittämistoimintaan

toivon että kun tätä asiaa arvioidaan parinkymmenen vuoden päästä voimme todeta että onneksi ajoissa tämän lain säädimme

jos jokin hallitus on nuorten eteen työtä tehnyt se on kyllä tämä hallitus mutta vielä on haasteita ja ei tämä työ tähän lopu

tämä lakihanke on varmasti tärkeä koko eduskunnalle mutta haluan sanoa että tämä on erityisen tärkeä ollut kokoomukselle ja me pidimme lähtökohtaisesti jo hallitusneuvotteluissa tärkeänä sitä että tämä laki säädetään ja myöskin tämä laki tarvitsee lisää voimavaroja

valiokunta edellyttää ensimmäisessä lausumaehdotuksessaan että veteraanikuntoutuksen määrärahataso mitoitetaan pysyvästi sellaiselle tasolle että kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus vuosittaiseen kuntoutukseen

lopuksi totean arvoisa puhemies että hyväksyessämme ensi vuoden budjetin täyttyy samalla lupaus valtionosuudesta uudelle lastensairaalalle

toivon että samanlaiseksi lempilapseksi voimme nyt ottaa rikosuhripäivystyksen jotta voimme vakinaistaa sen rahoituksen ja turvata palvelut kattavasti

selkeä viesti täältä on tullut että lisää vastuuta konnille ja apua uhreille ja toivon että tätä rahastomalliakin viette sitkeästi eteenpäin valtiovarainministeriötä ei kannata kaikessa uskoa

pidä kiinni hoitojärjestelmällä on voitu useimmissa tapauksissa välttää lapsen huostaanotto ja ohjelman tulokset ovat erinomaisia

siksi on välttämätöntä että sosiaali ja terveysministeriö ottaa rahoitustarpeen huomioon jo valmistellessaan vuoden tai korjaa ne kaksituhatta

haluan nostaa esille tuon asenteen ja ikäihmisten kunnioituksen jotka edellinenkin edustaja puheenvuorossaan nosti esille

toivon että hallitus miettii nyt muassaan millä tavalla me saamme nämä tietojärjestelmähankkeet onnistumaan muuten rakennepaketilta menee todellakin pohja

jo tässä vaiheessa kiitän ministereitä yhteistyöstä budjetin käsittelyssä

on hyvin tärkeää ja on surullistakin se todellakin että lain tasolla pitää säätää siitä että itsemääräämisoikeus oma tahto ei ole kiinni iästä mutta selvä on että tämä on tärkeää välttämätöntä ja se tähän lakiin on nyt kirjattu

arvoisa puhemies

me tarvitsemme sosiaalihuoltolaissa varhaisempaa apua ja tukea avioerotilanteisiin

tällä hankkeella edistetään kaikkein heikoimmassa työmarkkina asemassa olevien työllistymistä sekä ehkäistään syrjäytymistä juurruttamalla uusi vaihtoehtoiseen ammattikoulutukseen nojaava toimintamalli

se on vaikea säätää se on haasteellinen asia myöskin kustannuskeskustelut ovat pyörineet tämän asian ympärillä mutta siitä huolimatta että se on haasteellinen on hyvin tärkeää että jotta ihminen voisi itse valita tietäisi vaihtoehdoista ja se oma tahto toteutuisi tarvitaan ihminen joka siinä sitten auttaa

edustaja kiviniemi te nyt vastustatte välikysymyksellä kunta ja palvelurakenneuudistusta jota olette itse kunta ja pääministerinä ollut viemässä eteenpäin

on pakko kysyä miksi te kaivatte tämän lähipalvelulakiesityksen taskustanne vasta nyt kun te olette oppositiossa

yhdessä niiden rahojen kanssa joita lisätään sosiaalityöntekijöiden koulutukseen tästä muodostuu lastensuojelun pelastamisohjelma eli erittäin merkittävä kannanotto eduskunnalta

miksi te ette valmistellut sitä silloin kun te olitte kuntaministeri

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tehdään sen takia että ihmiset pääsisivät palveluihin niin että terveysasemat toimisivat ja ihmisten pallottelu lopetettaisiin

varmasti siksi että jos jokaisen suomalaisen palvelut saataisiin yhdellä lailla aikaiseksi niin tuo lähipalvelulaki olisi varmasti jo säädetty

koko tämä laki yhdeltä suunnalta ainakin lähti liikkeelle siitä että tuo palvelutarpeiden arviointi oikeus siihen oli jo olemassa mutta sitten ei ollut oikeutta niihin palveluihin

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on todettu että huostaanoton ja sijoittamisen kustannukset ovat niin suuria että yhdenkin huostaanoton välttämiseksi melkein mikä tahansa määrä ennalta ehkäisevää ja avohuollon työtä on taloudellisesti kannattavaa puhumattakaan inhimillisistä näkökohdista

on puhemies ihan pakko sanoa että ei tämä kunta ja palvelurakenneuudistus tullut pyytämättä eikä yllätyksenä vaikka te keskustalaiset niin väitätte

terveyserot ja jonot tulevat hyvin kalliiksi ja kyllä sari sairaanhoitajalla ja petri potilaalla nousi tukka pystyyn kun täällä perussuomalaiset sanoivat ei tälle uudistukselle mutta teillä ei ole mitään vaihtoehtoa

huolimatta siitä että ministeri tässä on vakuuttanut että tämä asia kunnossa pidän tärkeänä että edustaja rehulan johtama sosiaali ja terveysvaliokunta vielä käy tämän asian läpi turvaako tämä laki riittävällä tavalla ja poistaako sen ongelman tästä epätasa arvoisesta vanhuspalvelujen tarjonnasta ja hoitoonpääsystä

kyllähän tämä työ on suora jatkumo edellisten hallitusten ja etenkin keskustalaisten kuntaministereiden työlle sille työlle jonka tavoitteena on todellakin ollut turvata lähipalvelut ja kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen

mikäli rahoitus jatkaa vähenemistään sairaanhoidon kehitys tulee vakavasti häiriintymään

todellakin olisi varmasti perusteltua että eduskunta muuttaisi käytäntöään sillä että oppositio toisi aikaisemmin oman vaihtoehtonsa että näkisimme todellakin missä tilanteessa ollaan että kansalaiset ymmärtäisivät aidosti että ei ole sellaisia vastuullisia vaihtoehtoja olemassa ettemmekö me joutuisi myöskin tekemään vaikeita kipeitä päätöksiä

tämä laki jättää monta asiaa kuntien päätettäväksi ja itse haluan ja kokoomuksen vahva tahto oli että tämä on riittävän tiukasti kirjattu että tämä tasa arvoisuus tässä toteutuu

aivan kuten kuntaministeri on täällä useaan otteeseen sanonut onkin perin kummallista että keskusta on nyt oppositioon siirryttyään yhtäkkiä vastaan omaa työtänsä

erityisesti väestön ikääntyminen ja julkisen talouden kiristyminen edellyttävät terveydenhuollon uudistumista sekä uusia ja tehokkaita hoitomuotoja mikä korostaa terveystieteellisen tutkimuksen merkitystä

on erittäin myönteistä että maailmantaloudessa on näkyvissä valon merkkejä mutta meidän on vahvasti tiedostettava että tulevaisuus on edelleen hyvin epävarma

toinen asia mikä on tärkeä arvioida on se onko vielä jotain mitä eduskunta voisi tälle laille tehdä jotta tämä ohjaisi painopisteen laitosvaltaisuudesta kotiin vietäviin palveluihin jotta kotihoidossa olisi riittävät resurssit ja kunnissa painopiste aidosti siirtyisi sinne

arvoisa puhemies

edustaja sipilä tämä mallihan on hyvin lähellä teidän mallianne ettekö voisi nyt lyödä yhteistyön kättä ja tulla mukaan

on hyvin tärkeää katsoa miten toimeentulotukimenot kehittyvät ja millä tavalla me pystymme ehkäisemään sen että toimeentulotukiluukulle joudutaan

tulemme näkemään vielä työttömyyden kasvua vaikka kuinka työllisyyden edistämiseksi ponnistelemme eli suurimmat haasteet ovat vielä edessämme

keskustankin mielestäni pitäisi myöntää se että ilman uutta vauhtia ja paras hanketta parempaa otetta emme onnistu peruspalveluiden turvaamisessa

arvoisa puhemies